vielä tähän haluan korostaa sen asian että me olisimme todellakin tarvinneet esitystä joka opastaa joka kannustaapi asukkaita käyttämään energiaa koko ajan säästäen ettei ainoastaan siinä myyntitilanteessa asunto ole siinä kunnossa että se on laskennallisesti hyvä vaan että se on jo pitkän aikaa jo kymmenen vuotta ennen myyntiäkin siinä kunnossa että se ei todellakaan kuluta paljoa energiaa

siitä minä olen todellakin samaa mieltä että muutoksia tarvitaan mutta nykytila on ehdottomasti parempi kuin se että meillä näitä asioita ei olisi ollenkaan

näille ihmisille jotka elävät usein syrjäseuduilla ei saa tulla enää mitään lisäkuluja esimerkiksi autolla liikkumiseen

ja se byrokratian purku

nämä perustelut ovat edelleenkin ajankohtaisia

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely

tekemäni aloite ei saa olla houkute koska niitä houkutteita ilmeisesti suomeen on ollut jo tarpeeksi vaan tämä aloite tulee kokea velvoitteena kantaa vastuuta omasta elämästään myös täällä suomessa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintöä kaksi kautta kaksituhattakuusitoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelun päätti eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen kolme kautta kaksituhattakuusitoista sisältyvien yksi viiva kaksi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaisena

arvoisa puhemies

no mitä teki tämä leskiemäntä

mutta sitten kun tätä tarkemmin lueskelin ja mietin asiaa niin olisin toivonut että näissä teksteissä tai jopa valiokunnan esityksessä olisi huomioitu tarkemmin tämä esteellisyysasia

no niinhän sitten alkoi tämä köyhä nainen tekemään suursiivousta ja kun sai suursiivouksen tehtyä niin sen jälkeen tämä leskiemäntä antoi hänelle repun täyteen leipää ja lihaa

onhan tosi se että varsinkin näitten harvinaisempien kielien osalta on vaikea saada tulkkeja tai kääntäjiä mutta sitä suuremmasta syystä voi olla hyvinkin tärkeää että turvataan tämän ihmisen asema tässä tilanteessa

tämän perheen lapsikaarti kysyi äidiltä sen jälkeen että minkä takia sinä teetit sillä tuon työn että olisithan sinä voinut antaa ne leivät muutenkin

siihen tämä leskiemäntä sanoi sitten että olihan se mukava että kun tämä ihminen lähti kotiin niin se sai tuntea tehneensä oikean työpäivän eikä ollut kerjuureissulla

elikkä se että meillä kuitenkin suurin osa näistä kielistä joita käytetään tässä tapauksessa on englantia tai muita eurooppalaisia kieliä ei näe sitä heikot ja

nykyisiä työttömiä en missään tapauksessa halua verrata kerjäläisiin koska työttömyyskorvaus on heidän laillinen oikeutensa siltä yhteiskunnalta jonka puitteissa ei ole kyetty heille työtä tarjoamaan

no olin siinä käsityksessä

sitten se että valiokunta piti oikeustulkkauksen laadun kehittämisen kannalta oikeustulkin ammattitutkintoasiaa plus rekisteröinnin selvittämistä merkittävänä ja tärkeänä

elikkä kokonaisuudessaan minä kannatan tätä ja vielä oikein tyytyväisenä luin sitä että valiokunta oli kiinnittänyt huomiota tähän salassapitovelvollisuusasiaan mitä ei oltu muualla sitten mainittu

se on meidän todellakin ihan perustuslain mukaankin tehtävä

kävin kemijärvellä tapaamassa näitä turvapaikanhakijoita ja yllätyin siitä että siellä no kaikkihan olivat nuoria miehiä mutta oli myös ihan koulutettua väestöä siellä ihan hyvällä englannin kielellä varustettuja henkilöitä

ensimmäinen mitä mietin siinä tilanteessa oli se että nämä pitää saada tekemään jotakin ehdottomasti sillä se on vaikea tilanne meille kaikille jos ne eivät tee yhtikäs mitään siellä

mitoitus on erittäin vaikea asia ja se mitoitus sitten paljonko niitä hoitajia on keitä siihen lasketaan minkälainen työ siihen otetaan huomioon kaikki nämä ovat erittäin vaikeita

töitä

mutta kun meidän on nyt vastattava näistä henkilöistä jotka ovat suomeen tulleet niin kyllä heidän pitäisi jollakin tavalla pystyä osallistumaan oman itsensä elättämiseen niihin kustannuksiin mitä siitä on

kaikkein tärkein asia olisi se laatu että varmasti se hoito tapahtuu riittävän laajasti ja oikealla tavalla

ja sen minä kyllä ehdottomasti allekirjoitan mitä tuli tässä esille että vetovoimatekijä tämä ei saa olla suomelle missään tapauksessa ei missään tapauksessa

minä olisin toivonut ja odottanut että tässä olisi enemmän valtion toimintojen ennen kaikkea pääkaupunkiseudulle keskittyneiden toimintojen rakenteellista asiaa selvitetty

sinänsä esitystä en kannata mutta sitä kannatan että pyritään löytämään oikeita vielä parempia mittareita joiden mukaan tätä hoidon laatua voitaisiin sitten tämän jälkeen parantaa

energiatodistusten lisäksi tulee suomessa kiinnittää laajemminkin huomiota tavallisille ihmisille tarkoitettujen todistusten ja asiakirjojen selkokielisyyteen

arvoisa puhemies

eli mitä enemmän me keskitämme ja keskitämme niin nyt me odottaisimme että selvitetään mitä eri toimintoja olisi järkevä hajauttaa

paperit ja nämä todistukset tulevat ihmisiä eikä

järkevää on tiettyjä toimintoja keskittää mutta samanaikaisesti tulisi hajauttaa sillä mitä enemmän tänne keskittyy toimintoja valtion toimintoja pitää yhä enemmän sinne rakenteellisesti lisätä ja lisätä tulee valtiolle kuluja kunnille tulee täällä pääkaupunkiseudulla koko ajan lisää kuluja

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan keskusteluun päin asiaa lähdetään eivätkä mappeja varten esitellään päiväystyksen neljässä asian voimme neuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

kun me nyt mietimme että samanaikaisesti meillä on haja asutusalueella pienemmissä kaupungeissa valmista infraa meillä on koulutettua väestöä meillä on osaavia toimijoita henkilöitä pysyviä työntekijöitä niin minkä takia me jätämme nämä voimavarat käyttämättä ja keskitämme toiminnot tänne pääkaupunkiseudulle

kysynkin sen vuoksi ministeriltä mikä minä olen

vastaavalla tavalla jos on helpompi vastata niin tuolla varsinaisella saamelaisten kotiseutualueella on useita henkilöitä jotka sanovat samalla tavalla mutta he eivät kuitenkaan kuulu tähän vaaliluetteloon

keskustelu edustaja pekkarinen on poissa

arvoisa puhemies

minä haluan omalta osaltani olla täällä tekemässä töitä niin että voisimme välttyä semmoisilta pahemmilta riitatilanteilta ja päästäisiin tässä asiassa pikkuisen eteenpäin ja voisimme auttaa näitä uhreja tässä tilanteessa

kaiken perustana on nähtävä ihmisen oikeus saada häntä koskeva ratkaisu tuomioistuimen päätettäväksi ja myös muutoksenhaku tuomioistuimen tarkasteltavaksi

toisaalta on huomioitava järjestelmän selkeys tehokkuus ja tarpeettoman tuomioistuinten kuormittamisen välttäminen

byrokratianpurkutalkoot on tarvittaessa ulotettava myös oikeuslaitokseen ei kuitenkaan ihmisten oikeusturvasta tinkimällä

toimiessani jonkin aikaa kemijärvellä käräjäoikeuden tuomarina sain törmätä tilanteeseen että kun minun mielestäni vakavampaankin rikokseen syyllistynyt henkilö sai tuomion hän sai ehdollisen vankeusrangaistuksen

usein muutoksenhakuprosessista on tullut prosessi jonka ensisijaisena tarkoituksena on vaikeuttaa ja hidastaa päätöksente kojärjestelmää ja erilaisten yhteiskunnallisten hankkeiden etenemistä

ehdollinen vankeusrangaistus mies nauraa

arvoisa puhemies

vuosi sitten täällä salissa teimme esityksen siitä että muodostettaisiin uusi rangaistusmuoto elikkä niin kutsuttu vankilaan tutustuminen joka koskisi ennen kaikkea nuoria rikoksentekijöitä silloin kun he olisivat muuten saamassa vain ehdollisia rangaistuksia eli oheisrangaistuksena olisi vankilaan tutustuminen

tässä ei ollut kyse lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä mutta kuitenkin kun lapsi joutuu seksuaalisesti hyväksikäytetyksi kyllä hän on joutunut kovan rangaistuksen saamaan elinikäisen rangaistuksen ja toinen voi vain nauraa

on tapauksia joissa esimerkiksi kuntaan ja eri viranomaisille on tullut yhden valittajan toimesta kymmeniä valituksia ja kaikki tulisi käsitellä asianmukaisesti

olin sitten todella tyytyväinen keväällä kun ministeri henriksson otti tämän asian julkisuudessa esille

oikeuskäytäntöhän on meillä se että meidän mielestämme ainakin minun mielestäni rangaistukset ovat aivan liian lieviä näissä kun on kyse lapsen seksuaalisesta hyväksikäyttämisestä törkeästä seksuaalisesta hyväksikäyttämisestä puhumattakaan

odotamme hallitukselta seuraavaa ratkaisua mikä se kahden viikon päästä onkin ja jos ei tätä ratkaisua siinä ole niin onko tämän rinnalle jotain vastaavantyylisiä avaimia siihen että ihmiset voisivat työllistää itsensä

olisin toivonut että tässä kokonaisuudessa olisi otettu esille sekin miten tähän ammattivalittajien massatyöhön olisi voitu tarttua

sitten toinen asia mitä haluaisin kysyä on tämä rikosuhripäivystys asia sillä rikosuhripäivystys asiassa on mielestäni yksi selvä ongelma

rangaistukset ovat liian lieviä meidän mielestämme mutta kun tuomioistuin antaa niitä rangaistuksia niin kyllähän sen on oikeuskäytännön mukaan annettava ne rangaistukset

meillä olisi mahdollisuus käyttää erinäköisiä portaittaisia pienyrittäjien aloittamisvaihtoehtoja ilman että ihminen menettää sen työttömyysturvansa ja mahdollisuutensa elää ja toimia

valitukset ovat kuitenkin monille henkilöille ja toimijoille erittäin tärkeitä se on heille koko elämän tärkein asia että heillä on oikeusturva olemassa

meillä tänä päivänä yhteiskunnassa olisi paljon mahdollisuuksia mutta voitaisiinko niitä käyttää

meidän eduskunnan tehtävä on muuttaa näitä rangaistusmääriä rangaistusasteikkoja tai sitten muuttaa sanamuotoja niin että rangaistus annettaisiin kovempana

arvoisa puhemies

on tärkeää että ne jatkokäsittelyluvan järjestämisasiat ovat riittävässä muodossa esillä mutta sitten samalla otan esille sen että tuomioistuinten määrärahoja karsitaan

jos toimittaisiin niin kuin minä olen tässä niin kuin monissa muissakin aikaisemmissa esityksissäni esittänyt kyllähän vankeusrangaistuksien määrä tulisi suomessa lisääntymään

minusta se ei haittaa vaikka pikkuisen enemmän näitä vankeusrangaistuksia tulisikin koska silloin ihminen todella tajuaa että se vaara on edes olemassa että kyse on oikeasta rikoksesta joka on meidän yhteiskunnassa moraalisestikin tuomittu

luottamuksen tuomioistuimen toimintaan tulee kuitenkin säilyä

on hyvä että tässä esityksessä on puututtu siihen millä tavalla voitaisiin vähentää tuomioistuimen tehtäviä miten yksinkertaistetaan ja nopeutetaan tuomioistuinkäsittelyä tai yleensäkin valitusasioitten hoitamista

nyt oikeusministeriö työstää tätä asiaa ja jouluksi on luvattu sieltä jo esitys tästä asiasta

oikaisuvaatimusmenettelyssä virheelliset päätökset tulee voida korjata nopeammin ja joustavammassa menettelyssä kuin tuomioistuimessa

paljon tässä on varmasti töitä ja sen vuoksi toivonkin että valiokunta ottaisi tämän koko ison paketin käsittelyyn asianmukaisesti ja puututtaisiin ja tarkisteltaisiin näitä asioita eikä pelättäisi tätä esityksen paksuutta vaan otettaisiin tämä ihan asianmukaisesti kunnioittaen koska tämä on meille kaikille tärkeitä asioita täynnä

toivottavasti nämä meidän terveisemme menevät tälle oikeusministeriön valmistelevalle porukalle perille ja he saavat kuulla sitten ja miettiä myöskin näitä asioita jos ei nyt niin ehkä sitten seuraavassa valmisteluvaiheessa

kun on kyse huoltajuudesta ja silloin kun on oikein todella pahasta perheriidasta kyse siinä kun mies ja vaimo eroamistilanteessa kiistelevät lapsen huoltajuudesta kumpi saa lapsen se on ihan käsittämätöntä kuinka pahoja riitoja voi olla entisten rakastavaisten ihmisten välillä

kyse on sen mittaluokan asiasta nykyisessä huonossa taloudellisessa tilanteessa että on täysin vastuutonta politiikkaa todeta vain että no näin on käynyt

siellä ovat kaikki luonnonvarat

meillä on siis kaikki olemassa

siis okei suurin osa eroprosesseista menee ihan ok mutta silloin kun käräjillä istutaan tämmöistä tapausta hyvin usein näissä tapauksissa anteeksi tuomioni tässä asiassa miehet joutuvat sen kohteeksi että vaimo syyttää miestä insestistä

arvoisa puhemies

nykyinen maailmantilanne huomioon ottaen lakialoite on kannatettava